arvoisa puhemies

mitä hallitus näkee mitä muita keinoja on olemassa kun kaiken aikaa asumistuen ja vuokrien välinen ero kasvaa vuokrakustannusten nousun hillitsemiseksi

itse asiassa edustaja skinnarin puheenvuoro kirvoitti oman puheenvuoroni sillä tavalla että meidän tulisi sen sijaan keskustella johtamisesta miten me hyödynnämme kaikkien työntekijöiden osaamista organisaatioissa ja sitä kautta kehittää tuottavuutta

hankkeiden myötä tällä hetkellä itse asiassa koetaan varsinkin julkisella taholla että ne ovat piikki lihassa ja kun hanke loppuu niin voidaan palata siihen entiseen työskentelytapaan

meidän tulisi pystyä kunkin eteenpäin viemään sitä että opiskellaan sitä tekemistä ja kun hankkeita on niin ne ovat hyödynnettäväksi eivät ongelmia tuottavia meille organisaatioissa

tällä esityksellä palautetaan omavastuu millä on taloudellisia vaikutuksia työnantajille sillä tavalla että kuitenkin siinä työnantajien kustannukset tulevat vähenemään

se näkyy heti yksityisellä puolella mutta julkisellakin puolella kun asia viedään sitten työ ja virkaehtosopimuksiin siinä yhteydessä on säästöjä odotettavissa

arvoisa rouva puhemies

päivystysasetuksen valmistelun yhteydessä pyysin sosiaali ja terveysministeriön valtakunnalliselta sosiaali ja terveysalan eettiseltä neuvottelukunnalta lausunnon synnytysten hoitoon liittyvistä eettisistä kysymyksistä

kuitenkin syntyvän lapsen kasvun ja kehityksen perusedellytys on synnytystapahtumaa edeltävän synnytyksen aikaisen ja synnytyksen jälkeisen hoidon hyvä taso

etene totesi myös että synnytysten hoitoa kuten muutakin ter veydenhoitoa järjestettäessä joudutaan myös ottamaan huomioon kuinka paljon voimavaroja on käytettävissä kyseiseen tarkoitukseen ja kuinka ne pitää jakaa jotta kansalaisten yhdenvertaisuus toteutuisi

arvoisa rouva puhemies

nämä eettisesti kestävät hyvän synnytystoiminnan järjestämisen tavoitteet voidaan saavuttaa keskittämällä edelleen synnytystoimintaa kuten erikoissairaanhoidon toimintaa muutenkin

sairaalassa synnytysosaston henkilökunnan lisäksi tarvitaan välittömässä valmiudessa olevien synnytyslääkärin anestesialääkärin lastenlääkärin ja anestesiahoitajan sekä leikkaussalihoitajan resurssit kriisitilanteita varten kun kaikki ei mene sillä tavalla kuin pitäisi

kallein osa synnytysturvallisuutta on tämä ympärivuorokautinen päivystys

synnytysturvallisuus on suomessa kansainvälistä huippuluokkaa

päivystysasetuksen määräykset synnytysten keskittämisestä parantavat hyvin valmistautumista synnytyksen turvallisuuteen ja vastaavat keskeisiin eettisiin tavoitteisiin

ja toiseksi synnytysten keskittäminen on hanke joka turvaa elintärkeää toimintaa vähenevin resurssein ja lisää osaltaan erikoissairaanhoidon toiminnan tehokkuutta

arvoisa rouva puhemies

päivystysasetus ei ole ristiriidassa tämän valtakunnallisen tavoitteen kanssa

pienten sairaaloiden osalta nimenomaan valvirassa käsitellyt ongelmat huonot hoitotulokset ovat yleisempiä kuin suurissa sairaaloissa

arvoisa puhemies

yhdyn edustaja vartiaisen kommenttiin siitä näkemyksestä että kuitenkin ehdotus mahdollistaa nuorten naisten paremman työllistymisen

toisaalta käsiteltiin myös sitä seikkaa että aluetalouteen vaikuttaa merkittävästi se onko alueella sairaala onko se päivystävä sairaala

nyt tässä ratkaisussa lähtökohtana oli se että potilaslaatu niin sen äidin kuin lapsenkin osalta on edellä oleva tekijä ja kiinnitettiin myös talouden hallintaan huomiota

arvoisa puhemies

valiokunta käsitellessään asiaa tiedosti yksinhuoltajien aseman mutta viittaan siihen että odotamme vuosilomalain kokonaisuudistusta jossa yhteydessä arvioitaisiin tämä nykyinen lainsäädäntö se miten sitä nyt muutetaan ja myös se miten sitten yksinhuoltajaäitien asema tullaan ratkaisemaan suomessa

suomessa on lisätty lääkäreiden peruskoulutusta erikoislääkärikoulutusta on lisätty nimenomaan näillä aloilla ja sitten opetus ja kulttuuriministeriöltä on siirretty erikoislääkärikoulutus vielä sosiaali ja terveysministeriölle jotta pystyttäisiin sitten huomioimaan missä meillä on lääkäripula

koskeeko tämä myös tätä toimintaa vai onko kyse siitä ainoastaan että tuottamuksellisesti tuottaa sitten sikiön lähdetyksen

liittäisin tähän samaan asiaan kyllä sitten myös neuvonnan siitä raskauden ehkäisystä ja niin edelleen

näen että lääkärin ammattilaisen pitää osata neuvoa miten menetellä siinä tilanteessa kun asiakas tulee luokse

on valitettavaa että tässä terveydenhuollon kokonaisuudistuksesta on nyt irrotettu yksi toiminto

erikoissairaanhoidossa se muodostuu kokonaisuudesta ja kustannustehokkuus ja palvelujen saatavuus kansalaisille myös muilla erikoisaloilla muodostuu kokonaisuudesta

se on pitkän monen kymmenen vuoden tulosta alueella

tässä yhteydessä on monia esimerkkejä myös siitä että luopumalla tietyistä toiminnoista voidaan rekrytoida ammattihenkilöitä päivätyöhön paljon paremmin kun se päivystysvelvollisuus loppuu

itse asiassa on myös sairaaloita joissa synnytysten lopettamisen osalta viittaan vammalan sairaalaan siellä on taysin osalta neurokirurgia keskitetty tuohon sairaalaan

elikkä alueellisella suunnittelulla jotta sote tulevaisuudessa voidaan parhaiten toteuttaa voidaan aluetalous turvata

peräti kolmanneksella odotusaika oli viisi viikkoa tai enemmän

lääkärissä käynnit jakautuivat tuloluokkien mukaan myös epäoikeudenmukaisimmin oecd maissa kolmen joukossa usassa portugalissa ja suomessa

näitä olivat muun muassa kuntien toteuttama lähes kaikkia perheitä koskeva ennaltaehkäisyyn liittyvien tukimuotojen lopettaminen kuntien säästöjen aikaansaamiseksi

tavoitteemme terveydenhuollon suosio on

taloutemme tervolan ongelmien ratkaisemiseksi on kansalaislähtöinen maakunnan sisällä tapahtuva kehittämistyö

uudet käyttöön otettavat sairauksien diagnostiikan hoidon ja sosiaalipalvelujen tuottamisen toimintamallit pohjautuvat kansalaislähtöiseen ja vahvaan palvelujen horisontaaliseen ja vertikaaliseen integraatioon

ikihyvä päijät häme tutkimuksessa on todettu muun muassa vahvan ylipainon lisäävän ikääntyvillä sokeritautiriskiä viisinkertaiseksi kuuden vuoden aikana

sosiaali ja terveydenhuollon vahvan integraation edellytys on kuitenkin alueellisesti kattava ja kaiken asiakastiedon sisältävä kansallisesti yhtenäinen tietojärjestelmä

kansalaiset voivat hyödyntää tietojärjestelmää seuratakseen omaa hoitoaan sekä tuottaakseen siihen sovittuja seurantaan sekä tutkimukseen ja hoidon toteutukseen liittyviä tietoja

perustuslakivaliokunnan tuore lausunto tulee ottaa huomioon järjestämisestä ja rahoitus

arvoisa puhemies

edellisen hallituksen päätöksistä osa kohdistuu myös tälle vuodelle ja seuraaville vuosille jolloin nyt tehtävät säästöt ovat entistä vaikeampia

kiinnittäisin huomiota siihen että tällä hetkellä meillä kuitenkin on varaa koulutuksen sisällön uudistukseen

elikkä nyt on hyvä aika katsoa sitten tulevaisuuteen miten kehitämme koulutuksen sisältöjä ja liitämme ne yhteen sitten työelämän vaatimusten kanssa

olen opposition kanssa samaa mieltä siitä että tulisi arvioida yhteisvaikutukset joita nyt suunnitelluilla hallituksen toimenpiteillä olisi kaikkein heikko osaisimpien toimeentuloon

itse tiedän että eräässä suuressa eteläsuomalaisessa sairaalassa esimerkiksi perimättä jääneet potilasmaksut elikkä juuri huono osaisten osalta maksuvelat ovat kolminkertaistuneet viimeisen kolmen vuoden aikana

tämä on hyvä osoitus siitä että meidän terveyspalvelu ja sosiaaliturvajärjestelmämme reiät ovat liian suuret

sen jälkeen hän on edelleen kokonaisarvioinnin kohteena jossa katsotaan mitä muita tukijärjestelmiä olisi joilla hän voisi elää selviytyä lääkkeistä matkakuluista erilaisista hoitoon liittyvistä asioista

eihän täällä ketään pakoteta muuttamaan pois kotoa vaan tämä on nyt kokonaisuudessaan meidän järjestelmämme uudelleenarviointia ja toivon että senkaltainen kokonaisarviointi mitä edustaja sarkomaa tuossa esitti liitettäisiin budjettikirjaan

arvoisa puhemies

täällä käytiin mielenkiintoinen keskustelu varhaiskasvatuksesta ja itse olisin sen sillä tavalla muuntanut että mikä on perheiden vastuu kasvatuksesta mikä on perheiden vastuu osaamisesta kasvatuksen osaamisesta

se on tällä hetkellä kateissa ja siinä mielessä nyt haluan kiittää todella hallitusta siitä että nyt panostetaan sinne terveyden edistämiseen tuen antamiseen perheille jotta perheet osaavat huolehtia kasvatuksesta

meillä suomessa on ollut pitkään hyviä malleja tehko hanke ynnä muita joilla terveyden edistämisestä toteutetaan mutta tällä hetkellä suomessa on muotia että ei tämä koske minua se koskee jotakin muuta nämä omat toimenpiteet ja kukaan ei halua ottaa vastuuta meillä on kaikilla oikeuksia

tässä hyvin paljon puhutaan nyt sote uudistuksessa hallinnollisista kuvioista

siihen voidaan vaikuttaa jokaisessa toimintayksikössä miettimällä miten tätä ministeri rehulan esiin tuomaa integraatiota lähdetään toteuttamaan mahdollisimman äkkiä

tällä hetkellä avit reagoivat siihen sillä tavalla että varmuuden varmistamiseksi tarkastellaan luodaan uusia turvajärjestelmiä jotka vievät resursseja siltä varalta

ministeri rehn te olette vetovastuussa kärkihankekokonaisuudesta joka nimenomaan vasta kilpailukyvyn vahvistamisesta jossa varmasti pohditaan niitä uusia työkalujala suomi puhemies

yksi kasvun moottoreista voisi olla tai pitäisi olla normien purku joka yhdisti temin osalta kansallinen tilanteemme on todella vaikea

nyt käsiteltävänä olevat säästöt kohdistuvat edunsaajiin mutta eilinen päätös kauppojen aukiolon vapauttamista ja hyvästä esimerkistä näin rohkenenta päätti syytetään myös teitä eli milloin eilinen hyvä päätös saa jatkoa ja himopystymme taas sanomaan että normeja purkamalla saamme kilpailukykyämme hieman paremmalle tolalle perustaja

passiivista työttömyyttä yritetään muuttaa aktiiviseksi työttömyyden hoidoksi ja toisaalta nuorisotakuuta yritetään kehittää yhteisötakuun suuntaan

ainoa ongelma ennen kuulumatonta että rahoitus näiltä hankkeilta puuttuu rahoitusta leikataan molemmilta kovasti ja muutamat ammattiryhmät pystyvät estämään sitten työssäkäyvien osallistumisen näihin säästötalkoisiin

olen iloinen siitä että ministeriö ja hallitus on kuullut nimenomaan opposition toiveita ja vaatimuksia ja rahoituksen peräänkuulutan uusien toimintamallien etsimistä myös terveydenhuollon puolella

arsenal puhemies keikaroikin suomen karkkia käytävällä tämä on saada vienti vetää maan ilman ulkomaankaupasta tulevia tuloja tämä maa ei selviä aivan ennenkuulumatonta

tarvitaan niin kansalaisten kuin sitten potilaidenkin asennoitumista uudella tavalla hoitoon ja kauppoja nyt jää liian vähälle huomiolle suomella nimenomaan siihen että maarajaa venäjän yli tuhatkolmesataa kilometriä ja tietojen mukaan pääministeri sipilä on tapaamassa venäjän kannetaan se omavastuu hoidon toteutuksesta niin tämä oli jo olisi välttämätön jotta saisimme tästä avustus ei vietetä suomessa on aivan välttämätön halu lisätä venäjän kauppa ja luoda uusia suhteita koska meillä on tuotepaletti joka sopii erittäin hyvänä venäjän venäjän kaupan iso pino aidat on sivistynyt ministeri oli löytää kun vähän hänelle kuitenkin oltava muuteta myös edellisiltä komissaariajoilta ja euhun ajoittaneet mikä on töiden teidän suhteenne venäjän ministeriä kauppakumppaniksi sillä maassa koska nyt tarvitaan aidosti venäjän kauppa ja tämä maa saadaan nousuun ilma tämä ennaltaehkäisyssä kuin sitten sairauksien hoidon osalta

olemme tottuneet siihen että ministeriöön voisitte arvioida pariisin ilmastosopimuksen vaikutuksia millä aikataululla ja kuinka suuri

meidän yrityksiin energiapolitiikkaan vientiin ja sitä kautta ehkä meille tuodaan palvelut ilmaiseksi ilman että vaikka helmikuussa

tiedonanto tai on

lämmitys tai

dagestanin pää pysyy sen päällä mietinnössä todeta

luonnolla oleskelulupaan luvan saaneiden kuntapaikkojen määrästä toi tarpeista on ollut pulaa ei voi niistä on pulaa poistetaan itse tarvitsee mitään panostaa

näkisin että tulevaisuudessa meidän tulisi kehittää maksujärjestelmää siihen suuntaan että maksukattoja madallettaisiin ja alkuvastuuosuuksia lisättäisiin

tällä hetkellä hallituksen esitys sisältää kuitenkin kotiin vietyjen palvelujen kehittämistä nuorille perheille omaishoidon kehittämistä ja niin edelleen elikkä varhaisvaiheen tukea joka tuolloin poistettiin mikä johti sitten korvaamattomiin vahinkoihin

tällä hetkellä meillä on paljon tutkittua tietoa siitä miten ottamalla kansalaiset mukaan hoidon suunnitteluun ja kehittämiseen voidaan saada parempia hoitotuloksia ja taloudellisia säästöjä

kyse on enemmänkin siitä että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaiset eivät ole sitoutuneet uudistusten toteuttamiseen

tällä hetkellä toimintatapa on kuitenkin niin että vaikka meillä on yhteiset kertomusjärjestelmät kanta arkisto niin itse asiassa kansalaiset pystyvät rajaamaan tiedon levittämisen

kaikki heidän hoitoonsa osallistuvat tahot eivät saa sitä tietoa kun päinvastoin meidän pitäisi toimia niin että tehdään kansalaisen ja hänen omaistensa kanssa palvelu ja hoitosuunnitelma joka kirjataan ja sen jälkeen kaikki toimijat pystyvät käyttämään sitä tietoa

tietosuojavaltuutettu aarnio on aivan samaa mieltä tästä asiasta ja itse asiassa hän näkee että meidän pitäisi muuttaa tietosuojalainsäädäntöä

tällä hetkellä se on tiedon kulkua estävä kun sen sijaan tietosuojalainsäädännön pitäisi olla tarkoitettu niille jotka ovat ulkopuolisia

korjausvelan hoito on äärimmäisen tärkeätä

olisin kiinnittänyt kuitenkin huomiota uudisrakentamiseen

tie on suunniteltu lahden eteläinen kehätie on suunnitteluvalmis

hanke on työnantajien nuorten ja kaupungin yhteishanke jossa lähdetään tuomaan palkkatukea ja jossa nuorelle annetaan oma valmentaja jonka kanssa voi pohtia omia vahvuuksia ja tunnistaa tarvittavat kehittämisalueet

missä vaiheessa työministeriössä ollaan pohtimassa sitä miten työllistämisrahoja voitaisiin käyttää vastikkeellisesti myös koulutukseen ja nuorten työllistymisen tukemiseen